kun tässä tämä puhujalista eteni vauhdikkaasti niin en ajatellut pitkittää mutta mielelläni käytän tästä tärkeästä asiasta puheenvuoron kuitenkin lyhyesti ja totean että minusta tässä ansiokkaasti tämän debattivaiheen aikana nousi esiin tämä kuntien uusi rooli

nykyisin varapuhemiehenä istuva entinen ministeri risikkokin aikanaan jo pohti tulevaisuuden kuntaa ja kunnan uutta roolia jo edellisen sote uudistuksen vaiheen aikana ja tuo aihe nyt aktualisoituu ja ajankohtaistuu hyvin oleellisella tavalla

se on ehkä jäänyt tämän sote uudistuskeskustelun varjoon vähän liiaksikin mitä ne kunnat ovat ja myös se miten kuntien rahoitus nyt kun budjettikeskustelua käydään jatkossa toteutuu ottaen huomioon että nykyrahoituksesta sekä valtionosuuksista että verotuloista merkittävä osa käytetään sosiaali ja terveyspalveluihin joko itse välillisesti kuntayhtymän kautta tai rahoittamalla sairaanhoitopiirien kautta tulevia erikoissairaanhoidon palveluita

minusta on tosi tärkeää että mietitään yhdessä laajapohjaisesti mitä ne tulevaisuuden kunnat ovat ja myös mistä tekijöistä niiden elinvoima rakentuu ja mietitään myös terveyden edistämisen roolia ja myös sitä kunnan päätöksenteon mukanaolon merkityksellisyyttä

siksi ministerin esiin tuoma ja useissa puheenvuoroissa esiin nostettu työllistämiskokeilu on erittäin tärkeä avaus siihen suuntaan että kunnat voisivat jatkossa kantaa enemmän vastuuta juuri arkea lähellä olevista työllistämispalveluista jotka kietoutuvat tiiviisti myös sosiaalitoimen ja elinkeinopolitiikan kanssa nivoutuen yhteen ja ovat merkittävä kokonaisuus jossa kunnat haluaisivat selvästi kantaa enemmän vastuuta

toivoisin että hallitus katsoisi tässä tanskan esimerkin suuntaan hyvin rohkeasti todellakin kokeilujen kautta mutta jopa kaikki työllisyyspalvelut kunnille vieden ja sitä kautta uutta vahvaa kuntaa rakentaen

arvoisa puhemies

kun me mietimme tulevaisuuden suomea teknologian ja tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia harvaan asuttuja alueita ja pitkien etäisyyksien maata emme me voi hyviä kokeiluita tuolla tavalla alas ajaa kuin tuolla edustajan kotikunnassa on tapahtunut

täällä edustaja peltonen kertoi miten kokee mitä varhaiskasvatus kaikkiaan merkitsee mitä kaikkea sen alle voidaan laskea ja siihen määritelmään on sinällään hyvä yhtyä aivan kuten edustaja grahn laasosen toteamaan huomioon siitä että varhaiskasvatuksen merkitys voi olla jopa peruskouluakin voimallisempi

on iso riski että kun elämme taloudellisesti vaikeita aikoja tästä varhaiskasvatuslaista jos se toivottavasti ensi vuoden aikana valmistuu tulee säästölaki jossa työryhmälle jää enää kovin vähän liikkumavaraa kun hallitus laajamittaisesti on tehnyt jo isoja linjanvetoja siihen liittyen

millaiset kustannusarviot tällä on ja miten ensi vuoden budjetissa tähän on valmistauduttu tätä en oikein ole budjetista kyennyt havaitsemaan

aivan kuten edustaja rundgren tässä totesi niin toden totta tässä keskellä on hämmentävää olla koska tuntuu että täällä ei välttämättä oppositiota aivan tarvittaisikaan

on ihan selvää että hallituksella näinä aikoina on vaikeita päätöksiä ja niitä jos poliittisesti vähääkään oppositio niissä järkeä näkee on tietenkin syytä tukea koska kaikkia vaikeita esimerkiksi kuntien taloudelliseen tilanteeseen velvoitteiden vähentämiseen ja sitä kautta säästöjen synnyttämiseen tehtäviä päätöksiä ei voi lykätä

kyllä täytyy todeta että kyllä tämä oppivelvollisuusiän nostamiseen liittyvä keskustelu on aika kaukana siitä todellisuudesta miten me ymmärrämme keskustassa mitä nyt olisi tarpeellista tehdä mikä olisi kustannustehokkainta mikä olisi osuvinta ja parhaiten kohdentuvaa toimintaa juuri niiden nuorten osalta joilla on kaikkein vaikeinta yhteiskunnassamme ja jotka ovat suurimmassa vaarassa pudota väliin

sen sijaan ensinnäkin ulos päätyy ratkaisu jossa kaksi päähallituspuoluetta on näin vahvasti eri mieltä siitä mitä oikeastaan edes päätettiinkään ja toisekseen on iso muutos suomalaisessa koulujärjestelmässä se mitä sosialidemokraatit ajavat